siinä suhteessa pidän erittäin ansiokkaana jos kykenisimme sitä aikaa koskevia muutoksia joihin kuuluu todellinen puolustusvoimauudistus puolustuspolitiikkauudistus ja ehkä turvallisuuspolitiikkauudistuskin valmistelemaan laajassa poliittisessa yhteistyössä

totta kai painopisteitä pitää voida muuntaa sen tarpeen mukaan joka siellä on mutta ilman turvallisuutta ei myöskään siviiliyhteiskunnan rakentaminen käy afganistanissakaan mahdolliseksi

luvalla sanottuna nätisti ilmaistuna utvan valmistelutyö on hieman epätahtista

afganistanissa on paljon luonnonvaroja joitten hyödyntäminen saattaisi hyvin rikastuttaa ja vaurastuttaa sen kansan tavalla jossa huumeviljelyyn turvautuminen olisi eussa kuuluvia huumeviljelyyn turvautuminen ei olisi enää tuon alueen pääelinkeino

sama koskee kyllä laajan turvallisuuskäsityksen mukaisesti selontekoa

sen vuoksi suomen ulkopolitiikan päätöksentekoa pitäisi myöskin miettiä hieman uudestaan sitä koneistoa joka utvan alaisuudessa katsoisi pitkälle tulevaisuuteen ja nimenomaan strategisten kysymysten valossa

lähdemmekö vain kylmäverisesti pois ja teemme kuten täällä eräs puhujaystäväni aikaisemmassa puheenvuorossa viittasi

se olisi kylmää julmaa epäinhimillistä kyytiä afganistanille ja merkitsisi sitä että siitä tulisi paitsi sisällissodan tanner myöskin kansainvälisten välienselvittelyjen kohdemaa tavalla jossa nuo äsken mainitut luonnonvarat nousisivat myöskin keskustelussa enemmän esille

on nähtävä afganistanin tilanne huomattavasti isompana kuin se tänä päivänä nähdään ja tajuttava että afganistanissa ei käydä sotaa erillisiä taleban joukkoja vastaan yksinomaisesti vaan siellä käydään samalla myöskin taisteluja al qaidan luomaa uhkaa vastaan

se että eduskunta käsittelee kesäkuun alussa vii